eino matila kivijalka painaa eli esitä

edellytämme että yrityksiä

äänestyksessä vaan lentää yksin kaikki valot vilkkuivat äänensä kaheksankytyks on nainenkin ja a tämä merkitään nämä

valitettavasti tässä kone on

kuumentunut rymisteli

arvoisa rouva puhemies

se mikä puheeni painopiste oli niin tässä olen pyrkinyt jotain arvomaailmaa toteuttamaan ja hyvä jos siitä tunnistetaan se että olen edelleenkin huolissani siitä kuka suomalaisessa yhteiskunnassa tulevaisuudessa työtä tarjoaa

en usko siihen että julkisella sektorilla tai julkisin varoin pystyttäisiin ratkaisemaan tämän maan tulevaisuutta työllisyyden osalta vaan julkinen sektori ainoastaan tukee sitä että täällä kannattaa tehdä työtä yrittää ja kolmanneksi myöskin omistaa

yksi edustaja kauppila peräpohjan eristeen ehdotuksen esitykset yksia kaksi

jos joku

halosen puhemie teen esityksen kolme

ostaja rahalaitosten esi

yritystä kallis esityksen

risto mustajärvi puhemiesten esityksen markkuus

kankaanniemi viittasi

ukkola viittasi ja joka on rakennettu olisi tarkastelun varaa niin että kaikilla olisi edelleenkin kattava ja hyvä palvelusysteemi saatavilla

äänestysaktiivisuuden korottaminen nousee aika ajoin esille ja pitää suhtautua äärimmäisellä herkkyydellä kaikkeen siihen keinovalikoimaan mitä on mietitty

olisi varmaan paljonkin fiksua filmaattista ja varsinkin ennenkuulumatonta sanottavaa mutta ajanpuutteen vuoksi ei ehkä kannata edes yrittää

hallituksen talousarvioesitys antaa mielestäni hyvän kuvan siitä mihin suuntaan suomalaista yhteiskuntaa halutaan viedä

tärkeintä on yritysten menestyminen ja sen kautta luonnollisesti työllisyys ja ennen kaikkea vientiteollisuuden menestyminen

vientiteollisuus tarvitsee ensinnäkin osaamista ja osaamiseen panostamista on viety määrätietoisesti eteenpäin uudistuksia vastustavien yrityksistä huolimatta

eduskunnan jo tekemät energiaratkaisut ovat perustavaa laatua olevia signaaleja suomalaiselle vientiteollisuudelle

näiden lisäksi työn ja yrittämisen kautta saatavilla veroeuroilla on lisätty näiden vuosien aikana vielä sosiaalisia etuuksia

uusiutuvan energian tutkimuskeskus energon on tämän vuoden alussa valmistunut moderni keskus uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimukseen jossa tänä päivänä lappaa päivittäin kansainvälistä vierasta tutustumassa hakemassa neuvoja ja solmimassa sopimuksia

eli siihen olemme lahdessa varautuneet mutta emme siihen että täydelliseksi menestykseksi osoittautunut oikorata ja sen liikenne ja radanvarren kuntien asukkaat joutuvat kärsimään

ne säästötavoitteet eivät mene myöskään yksiin ilmastotalkoiden kanssa silloin kun raideliikenteestä on kysymys

onko linja vrllä kannattamaton tai onko vaikka pieni indeksikorotus lippuihin täysin mahdoton

toiseksi arvoisa puhemies kun kasvu ei yksinään talouden tasapainoon riitä leikkauksia tai normiohjauksia ei ole kykyä poliittisesti tarkastella eivätkä veronkorotuksetkaan yksinään riitä kääntyvät katseet toimintojen tehostamiseen

kun olen kymmenen viimeistä kuukautta vetänyt päijät hämeen yhdeksän kunnan kuntaliitoshanketta ja päättänyt sen maanantaina nollatulokseen on edessä monta kysymystä

vertailu ei tietenkään liikelaitoksista ja osakeyhtiöistä johtuen ole absoluuttinen totuus mutta kertoo että meillä on tällä sektorilla paljon vielä tekemistä ja kuntapäättäjinä emme ole olleet tässä asiassa ajan hermolla

arvoisa puhemies

sen takia olen samaa mieltä että täältä selkeiden suuntaviivojen näyttäminen on tärkeätä

en usko siihen että pelkästään taloudellisilla edellytyksillä lappaamalla rahaa kuntakentälle lisää ja lisää tätä ongelmaa ratkaistaisiin

kun olen täälläkin ymmärtänyt puheita kuunnellessa että edelleenkään ei olla sitä mieltä että kuntarakenne olisi valmis vetoankin johtaviin päättäjiin täällä että ne sosialidemokraattiset ja keskustalaiset itsenäisyyden kannattajat myöskin päijät hämeessä tulisivat sille tasolle jolla täällä edustajat ovat puheissaan olleet

se auttaisi myöskin meidän maakuntamme asiaa huomattavasti

toisin kuin ed

viitanen totesi tarvitsee todeta varsinkin tästä pääluokan ministeri vapaavuoren osuudesta että asuntotuotannossa on tehty juuri niitä toimenpiteitä joita tänä yhteiskunnallisena aikana on pitänytkin tehdä

saimme juuri tiedon ennusteista siitä että suomen talous kasvaa ensi vuonna odotettua enemmän mutta sen sijaan työttömyyden edelleenkin ennustetaan nousevan ja tämä sektori joka liittyy asuntotuotantoon ja rakentamiseen on parasta elvytystä mitä voidaan tähän aikaan yhteiskunnassa tehdä

kun ministeri itse tuli nyt paikalle niin tekisi mieli kysyä tai ja kun tiedän että kaavoitusprosesseihin ja niiden eteenpäinviemiseen on varmasti käytetty aikaa ja niitä pähkäilty niin tekisi mieli kysyä tai antaa viestiä siitä miten niitä saataisiin eteenpäin

kuinka sitten valitukset joita tehdään etenevät hallinto oikeudessa myöskin päätöksentekotasolle

palveluiden tuottaminen kunnissa ja julkishallinnossa edellyttää sitä että meillä on tehokasta yritys ja elinkeinopolitiikkaa ja se ei toteudu muuten kuin joustavalla ja pitkäjänteisellä maankäytöllä ja kaavoituspolitiikalla

toivon että ministeri jatkaa ja jaksaa jatkaa sitä aktiivista työtä jota tähän asti on tehnyt tämän hallituskauden aikana koska jos tämä puoli tökkii niin sitten tökkii koko yhteiskunta

aivan aluksi haluan kiittää hallitusta erinomaisen onnistuneesta elvytyspaketista lisätalousarviosta veroratkaisuista sekä pienituloisille ja apua tarvitseville tehdyistä tulonsiirroista

hallituksen reagoinnissa on mielestäni edelleen saanut havaita jatkuvaa tilanneherkkyyttä niin olemassa oleviin haasteisiin kuin edessä häämöttäviin uhkakuviin eivätkä ne ole edes oikeastaan uhkakuvia vaan yhteiskunnallisesta muutoksesta vääjäämättä eteen tulevia haasteita

ymmärrän varsin hyvin sen että oppositio yrittää ja sen toimenkuvaan toisaalta kuuluukin opponoida kritisoida ja arvostella hallituksen esityksiä

mutta sitä en aina ole ymmärtänyt että mihin perustuu tarkoituksenhakuinen ja pohjaton pelottelu

joko se tapahtuu tahallaan tai tahtomatta sekoitetaan aikajanalla asioita

kun hallitus kaiken akuutin rahoitusmarkkinoista johtuvan epävakauden keskellä tekee myös linjauksia tulevaisuuteen ne halutaan sekoittaa toimenpiteiksi yksinomaan tämän päivän tilanteeseen

osoittaa suurta vastuullisuutta ja kunnioitusta tulevia kasvavia sukupolvia kohtaan tehdä sellaisia ratkaisuja jotka ovat perustukseksi niille vuosille kun nousuun taas lähdetään mutta ennen kaikkea perustukseksi vielä pidemmässä aikajaksossa ikärakenteen ja työmarkkinoiden muuttuessa

arvoisa puhemies

lisätalousarvio on parasta mitä valtiovalta voi syntyneessä tilanteessa tehdä

olen täysin samaa mieltä valtiovarainvaliokunnan kanssa siitä että elvyttävien toimien tulee olla ajantasaisia väliaikaisia ja oikein kohdennettuja

ei ratkaisuja jotka lisäävät tolkuttomasti kiinteitä kuluja eikä myöskään ratkaisuja jotka monimutkaistavat rakenteita

arvoisa puhemies

ymmärrän huolen vähävaraisista apua tarvitsevista työttömien toimeentulosta ynnä muusta mutta aivan yhtä suuri tarve on kantaa huolta siitä mikä hyvinvointia rakentaa

siksi kaikki ne toimenpiteet työpaikkojen säilyttämiseksi yritysten rahoitussaatavuuden turvaamiseksi on tehtävä jotka yhteiskunta pystyy tekemään

loputtomiin ei valtiokaan pysty ongelmaa hoitamaan ja toisella puolella on tietenkin julkisen talouden vahvuuden ylläpidosta kannettava vastuu ja lainanotossa säilytettävä sellainen ura että se ei ala nakertaa yhteiskuntamme ja maamme uskottavuutta

siksi vaikka oppositiolla on suvereeni opponoinnin oikeus on politiikan nimissä tehtävä hysteerinen asioiden negatiivinen viljely jotenkin minusta naiivia ja vastuutonta ja toistan sen että siinä ei ole voittajia ei edes opposition kannatuksen kannalta

on tärkeätä keskustella eläkkeistä ja palveluiden tuottamisen turvaamisesta mutta niistä sektoreista on pakko viedä keskustelu takaisin myöskin työmarkkinoille

ministeri katainen viittasi täällä äsken siihen että tästä vuodesta eteenpäin joka vuosi työmarkkinoilta poistuu enemmän väkeä kuin tulee tilalle

julkisella puolella tämä kärjistyy vielä voimakkaammin niin että jo kymmenen vuoden sisällä jos sama rakenne on julkisella sektorilla olemassa kahden kolmesta työmarkkinoille tulevasta tarvitsee sijoittua julkiselle sektorille

kuntien vastuu palvelujen järjestämisestä on niin suuri tulevina vuosina että jos siellä ei löydy lisää rohkeutta uusia ajatuksia ja uusia toimenpiteitä niin silloin joudutaan todellisuudessa keskustelemaan palvelutuotannon järjestämisestä

arvoisa puhemies

varmasti yksi syy tämän lakiesityksen vastustamiseen on se ja ymmärrän että tämä on sellainen laki joka ei säätele vaan lisää valinnanvapautta ja se ei välttämättä kaikkia tyydytä

usein kun täällä pohditaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan hyvyyttä verrataan pohjoismaihin ja ruotsiin

kaupan vapautuminen tapahtui myöskin sosialidemokraattisen hallituksen aikana

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämän iltapäivän aikana on useammassa puheenvuorossa pyritty erottelemaan palvelut ja toisaalta sitten kuntien rakenne että näitä pitäisi käsitellä jotenkin erikseen ja keskittyä ainoastaan toiseen

ongelmahan muuttopalveluiden osalta on tosiaankin ollut se että keskeinen palvelu siinä eli tämä kuljetus ei tapahdu suoraan verovelvollisen asunnossa eli siellä asunnossa ei ajeta ympyrää ja kuljetuspalvelu ei myöskään ole niin sanottua tavanomaista kotitaloustyötä

minun kokemukseni on se että silloin kun kunnat toimivat itsenäisinä ja yhteistyö varsinkaan ei meinaa pelata niin tällaista kuntien välistä osaoptimointia tapahtuu lähes kaikilla osa alueilla ja se on kyllä omiaan heikentämään työssäkäyntialueen kestävää ja hyvää maankäyttöä kaavoitusta ja tulevaa palveluverkkoa myöskin

esimerkiksi vanhustenhoidosta saa kotitalousvähennyksen silloin kun se tapahtuu vanhuksen kotona mutta jos vanhus taas on palvelutalossa ja sinne mennään sitten palvelua tekemään esimerkiksi paikalliseen pyykkitupaan pyykkejä pesemään niin tätä vähennystä ei siitä työstä vanhus saa joten tällaisia rajapintatilanteita on muillakin sektoreilla kuin tällä kyseisellä

lainsäädännön luomat velvoitteet palvelutuotannossahan on lähes yksinään sysätty kuntien vastuulle

lisääntynyt palveluntarve huoltosuhteen muutos ja taloudellisten resurssien tiukkeneminen ovat viime vuosina entisestään kasvattaneet kuntien paineita tehdä tilanteelle jotain

mäkelä totesi toivon että tämä lakialoite saisi myönteisen käsittelyn valiokunnassa ja aikanaan myöskin maaliin saattamisessa koska tämä olisi yksi lisä tähän kokonaisuuteen kotitalousvähennyksen osalta joka ruokkii myöskin työllisyyttä ja pitää kotimaisia pyöriä pyörimässä muillakin kuin muuttoautoilla

strategiaankin on taidettu kirjata että ylimenokauden ajan otamme lisää velkaa ja korotamme tarvittaessa sitten kunnallisveroa

mielenkiintoiseksi asian teki se että kun viime vuosina kuntien verotulot ovat kasvaneet poikkeuksellisen voimakkaasti niin tämä aiheutti sen että suurimmassa osassa kuntia myöskin menot kasvoivat niinä vuosina poikkeuksellisen voimakkaasti

arvoisa puhemies

näihin syntyneisiin muutostarpeisiin olemme myös kuntapäättäjinä olleet heikkoja ja hitaita reagoimaan

arhinmäen iltapäivän puhetta ja hänen näkemyksiään muun muassa yrittäjyydestä ja suhtautumisesta suomalaiseen elinkeinoelämään että kyllä hartaasti toivon että hänen asenteensa arvonsa ja ideologiansa omaavaa henkilöä ei koskaan löydy suomen pääministerin valtiovarainministerin tai työ ja elinkeinoministerin postilta

tämä aiheutti myöskin laajan joukon kuntarakennemuutoksia

hyvinvointia suomessa on voitu ylläpitää sillä että täällä on aina ollut rohkeita tulevaisuuteen katsovia vastuunkantajia jotka ovat uskaltaneet uusia rakenteita ja toimintatapoja aina ajan hengen mukaan

palvelurakenteen organisaatio joissain kunnissa on sen kokoinen että vaikka kaikki sen kunnan tämän päivän koululaiset hakeutuisivat työelämään tullessaan kunnalle töihin niin sekään ei edelleenkään riittäisi

sellaista uudistushalukkuutta tarvitaan myös nyt jotta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruskivi eli riittävä työllisyys voidaan säilyttää

valtion ja kuntien odotetaan hoitavan kaikki mutta ei muisteta sitä että kaikki muut itse asiassa hoitavat valtiota kun keräävät rahaa asioiden hoitamiseen ja sitä kerätään yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä

eli tarvitsemme terveessä ja toimintakunnossa olevia yrityksiä jotka pärjäävät avoimilla markkinoilla tarvitsemme yrityksiä jotka pärjäävät vientiteollisuudessa yrityksiä jotka haluavat kasvaa ja yrityksiä jotka haluavat omistaa ennen kaikkea suomen rajojen sisäpuolella

en silti usko että pelkkä kuntarakenne ratkaisee asioita ja ongelmia

ongelma on se että uudistushalukkuus ei ole konkretisoitunut riittävästi palveluiden sisällölliseen kehittämiseen tai tuotantotapojen uudistamiseen peruskunnissa

arvoisa puhemies

tiedämme hyvin että meillä on erilaisia maakuntia erilaisia kuntien välisiä yhteistoimintamalleja erilaisilla identiteeteillä olevia kuntia

on kohtaanto ongelma

tähän on haettu parannusta muun muassa täsmäkoulutuksella rekrytointikoulutuksella oppisopimuskoulutuksella ja starttirahoituksella

tämä ei kuitenkaan saa mielestäni poistaa sitä tosiasiaa että palveluiden turvaaminen edellyttää vahvaa taloudellista perustaa sekä uusia palvelujen järjestämis ja tuottamistapoja niin kuin hallituskin on linjannut

starttirahoituksesta tutkimukset kertovat että neljä viidestä starttirahayrityksestä on hengissä vielä kahdenkin vuoden jälkeen

meillä päijät hämeessä niin kuin hyvin tiedätte on ratkaisun hetket tämän kesän aikana käsillä ja jo aiemmin täällä vetosin päättäjiin

nyt ei paljon ole päättäjiä paikalla jotka voisivat omien sidosryhmiensä ihmisiä myöskin päijät hämeessä kehottaa katsomaan hiukan yli vaalikauden kaksiteholinssien läpi että samalla kun katsotaan lähelle ja hoidetaan tämän päivän asioita pystyttäisiin katsomaan yhtä aikaa myöskin kauemmaksi tulevaisuuteen

pitkään toimineen yrityksen jatkuvuuden kannalta perintöverotus ei riittävästi vieläkään tue sukupolvenvaihdosta

järjestelmän pitää entistä enemmän rohkaista ihmisiä ottamaan riskejä yrittämään kehittämään uutta ja luottamaan tekemiseen kohti tulevaisuutta

minua puistattaa sellainen henki että kun yrittäjillä menee hyvin he ovat roistoja tai ahneita kun menee huonosti ja on tarve supistaa tai joutuu lopettamaan toimintaa sitten ollaan konnia

meillä lainsäädäntö raahaa jäljessä muun muassa siinä että työssäkäynti ei edelleenkään ole riittävän kannattavaa niin kuin ed

tiedämme että tämä on lainsäädäntöasia mutta se on myös asennekasvatusta eli minkälaiseen arvomaailmaan nuori kasvaa suhteessa työn tekemiseen

kotona olemalla ei työelämää opi

mielestäni yrittäjien ja ay liikkeen on pystyttävä yhdessä sopimaan millä tavalla jokainen nuori ja opiskelija voi saada ja ottaa harjoittelupaikan vastaan

kasvua ja työllisyyttä parannetaan tekemällä tarkkoja tulevaisuuden linjauksia sekä työ että yritysveron suhteen

se voi valtiontalouden kannalta olla merkittävä muutos aluksi mutta uskon että kansantaloudelliset vaikutukset pitkässä juoksussa voivat olla moninkertaiset

hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä on kantaa huolta niistä jotka jonkin elämän vastoinkäymisen sairauden tai muun vuoksi eivät pysty itsestään huolehtimaan ja meille muille sen tulee antaa mahdollisuus yrittää ja tehdä töitä

arvoisa puhemies

heinäluoma totesin puheeni ensimmäisessä lauseessa että täällä on niin paljon harmaan talouden asiantuntijoita etten yritä tuoda enää omaa uutta ratkaisuani siihen

en kohdistanut tätä kannanottoani yhteenkään yksittäiseen edustajaan mutta sekin on totuus että useammassa puheenvuorossa muun muassa ed